haluan kuitenkin tässä yhteydessä korostaa ettei kelan lääkäri myönnä tai hylkää etuutta vaan päätöksen tekevät kelan ratkaisuoikeudet saanut muu toimihenkilöstö

arvoisa puhemies

alijäämän kattamista kunnan tai kuntayhtymän taseessa on tiukennettu uudessa laissa siten että alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta

arvoisa puhemies

en näe lakialoitteessa mitään käytännön hyötyä joskaan siitä ei ehkä ole haittaakaan suurten kaupunkien toimijoiden kannalta

suurissa kaupungeissa on riittävästi alan osaamista omakustannusvuokran valvontaan ja toisaalta myös suurilla yhtiöillä on osaamista toimia oikealla tavalla

ongelma on kuitenkin siinä että kelan käyttämät lääkärit ovat vakuutuslääketieteen asiantuntijoita jotka arvioivat hakijan terveydentilaa työ ja toimintakykyä sekä kuntoutuksen ja hoidon tarvetta

tarkastuslautakunnalla tulisi edelleenkin olemaan kolme tärkeää tehtävää

toisin on varmaankin pienissä kunnissa

muihin valmistelutehtäviin on lisätty tarkastuslautakunnan velvollisuus käsitellä kunnan luottamushenkilöiden ja kunnan johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi

suurin ongelma on se etteivät kelan asiantuntijalääkärit näe potilasta lainkaan vaan ratkaisu tehdään usein vastoin potilasta hoitaneen lääkärin asiantuntevaa lausuntoa

kun kotikylässäni jyväskylässä minun aikanani on yhtiöitetty puolenkymmentä liikelaitosta ja olen saanut olla muutamassa hallituksessa mukana niin me sovimme valtuuston tasolla että osakeyhtiölakia mitenkään kiertämättä ja sen mukaisesti tähän yhtiön hallitukseen voidaan valita henkilöstön edustaja

kysymys kuuluu eläkeläisten puolesta

kunnillahan on edelleen viranomaistehtäviä kuten asukasvalinnan oikeellisuuden valvonta joka käsittääkseni on edelleenkin jäämässä kunnille

ministeri paula risikko on asettanut työryhmän pohtimaan edellä kertomiani asioita

toisaalta ainoastaan kunnissa voi olla alueen paikallistuntemus

toivon että työryhmä näkee metsän puilta ja päätyy kansalaisten kannalta järkevään esitykseen

minä toivon että tämä johtoryhmäasia jalostuisi siten että ministeri hautala veisitte eteenpäin esitystä jos ja kun tämä yhtiö perustetaan että henkilöstön edustaja tai edustajat tulevat täysivaltaisiksi jäseniksi tähän osakeyhtiön hallitukseen koska yhtiölaki ei sitä kiellä

toisena haittana saattaa olla ainakin suurten yhtiöiden näkökulmasta aran tarkastajien yli innokkuus eli ruvetaan puuttumaan epäoleellisiin asioihin

tämä koko lakialoite saattoi lähteä liikkeelle siitä kun erään valtakunnallisen yhtiön uusien vuokra asuntojen vuokrat olivat helsingissä erittäin suuret

edustaja backman minä äsken kerroin että viime kädessä arvonlisäveroa maksaa aina kuluttaja niin kaupassa kuin myöskin pankissa

kun kuluja tasattiin valtakunnallisesti eli helsinkiläiset vuokranmaksajat olivat nettomaksajia hyöty meni samaisen yhtiön maakunnissa olevien vuokralaisten vuokriin

arvoisa puhemies

edustaja kivelän puheenvuoroon liittyen totean että suomen asumisoikeusasukkaat ryn puheenjohtaja jukka kilpi on todennut julkisuudessa seuraavaa

valtion asuntorahasto arava antoi sotien jälkeen tavallisille ihmisille mahdollisuuden omistusasuntoon

ruotsin kieli on pakotteista peruskoulussa lukiossa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

arvoisa puhemies

myös yksityiset sijoittajat kuten avain ja ta yhtymä hyödyn sivät avustuksia kiertäessään aravalakien mää räyksiä vuokrien ja asumisoikeusyhtiöiden vastikkeiden kohtuullisuudesta

totean lyhyesti että olen saanut melkoisesti palautetta henkilöiltä jotka työnsä puolesta joutuvat ajamaan autolla vuosittain kymmeniätuhansia kilometrejä

ruotsin kielen pakollisuutta perustellaan yhteiskunnallisista ja akateemisista lähtökohdista

on muistettava että auto on edustajan työkalu jonka on oltava aina kunnossa olivatpa ulkoiset olosuhteet mitä tahansa

sanomattakin on selvää että kilometrikorvausten vähentäminen vaikuttaa myös kotimaiseen työllisyyteen ja kulutukseen mistä aiheutuu autokannan vanhentuminen

ruotsin kielen määrääminen pakolliseksi sekä peruskoulussa että lukiossa oli aikoinaan poliittinen ratkaisu kuten aiemmin olen jo todennut

sekin on päivänselvää että niin sanottujen vaihtoautojen arvo laskee jatkuvasti jolloin uuden auton hankinta vaatii ostajalta entistä enemmän omaa pääomaa

arvoisa puhemies

nyt on oikea aika ja hetki tehdä uusi poliittinen päätös ja määrätä ruotsin kieli valinnaiseksi kieleksi suomen koululaitoksessa

samassa perustuslain pykälässä todetaan myös että saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan

arvoisa puhemies minä vain lopuksi kysyn

onko tässä asiassa onnistuttu suomessa

eläkekatto puhuttaa suomessa olevia noin puoltatoista miljoonaa eläkeläistä ja tiedossani on että kaikissa muissa euroopan maissa paitsi suomessa virossa portugalissa irlannissa tanskassa ja hollannissa tällainen katto on määrätty

eläkekaton suuruus tietenkin vaihtelee eri maissa seuraavasti

pyysin puheenvuoroni perussuomalaisten ryhmänjohtaja ruohonen lernerin puheen aikana ja halusin kertoa osaltani että kun täällä puhutaan perussuomalaisten varjobudjetista se valmistuu syksyn mittaan